kolmantena on ollut se ongelma että kaikki eivät tiedä kuinka suomalainen järjestelmä toimii että rekisteröinti tapahtuu aina muutettaessa niin että ajantasainen osoitetieto kulkee mukana

mutta sen lisäksi on tietysti huomioitava että vaikka ja toivon että tämä auttaa huomattavasti kuntia niin erityistuet elikkä esimerkiksi erityiset terveydenhuollon kustannukset lastensuojelukustannukset tulkkauskustannukset on yhä edelleen haettava niin kuin nykyisinkin sen neljä kertaa vuodessa tehtävän lomakkeen täyttämisen kanssa

selonteko ja analyysi turvallisuustilanteista toi hyvin esille päätelmän jossa todettiin että mitään erityistä sotilaallista uhkaa ei ole nähtävissä

tämä edellytys ei ole myöskään varmaan kaikille ollut selvä kun näitä paikkakuntia on nyt viime syksynä tullut huomattavasti lisää verrattuna aikaisempiin paikkakuntiin joissa vastaanottokeskuksia ja kotoutumista on tehty että kaikissa on oltava sekä sopimus elyn kanssa että kunnan tai kuntien yhteinen kotoutumissuunnitelma

tilanne taloudessa on muuttunut radikaalisti huonompaan suuntaan sen jälkeen kun selonteon päätelmät on tehty ja hallitus siitä huolimatta esittää seurantaryhmän linjauksesta poiketen rahoituksen runsasta lisäämistä puolustusmateriaaleihin

siitä syystä valiokunnan mietintöön on myöskin kirjattu että tiedottamiseen kunnille tarvittavista sopimuksista ja ohjelmista pitää kiinnittää huomiota ja tietysti sen lisäksi myöskin siihen että ne väestötiedot ovat ajan tasalla

monessa muussa maassa maailmassa on menty toiseen suuntaan leikaten jopa rajusti puolustusmäärärahoja tässä taloustilanteessa

valiokunta on mielestäni kiitettävästi kiinnittänyt huomiota niin tässä kuin budjettimietinnössä ja taisi olla vielä kehyksen käsittelyssäkin näiden korvaustasojen riittävyyteen

nykytason turvaaminen on jo merkittävä lisäys jota ei ole pystytty antamaan millekään toiselle ministeriön alaiselle toiminnalle

kun puhutaan eri toimialojen rahojen sitomisesta indeksiin kieltäydytään siitä yleensä vedoten menoautomaatteihin joita ei voida luoda

minulle ei ole vielä selvinnyt miksi meillä kiintiöpakolaisten kohdalla ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kohdalla korvausaika kunnille on erilainen

puolustusmateriaalihankinnassa on oltava pitkän ajan suunnitelmat mutta nyt on uhkana että näillä lupauksilla aloitetaan mittavat asevarusteluhankinnat joita sitten joudutaan keskeyttämään tai pitäisi keskeyttää jos taloustilanne radikaalisti heikkenee niin kuin näyttää

ehkä ensin ed

oletettavasti siellä kunnassa ne yhä edelleen asuvat sen kolmen tai neljänkin vuoden jälkeen ja kustannukset siitä ensimmäisestä vuodesta jonka ehkä on siellä vastaanottokeskuksen puolella ovat valtion kustannuksia mutta kunnan puolella ne ovat sitten kolme vuotta tai neljä vuotta

akaan penttilä tässä viittasi elikkä joudumme silloin leikkaamaan varuskunnista puolustuksesta kertausharjoituksista varusteista kansainvälisestä kriisinhallinnasta

mäkelälle

nyt niin kuin kaikki olemme saaneet lukea niin helsingin sanomien useat asiantuntijat kommentoidessaan ovat todenneet että tämä on juuri se iso kipupiste johonka rahaa olisi pitänyt satsata koska ihmisten elämässä se tuntuu tällä hetkellä varsin räikeästi

suurin osa kansalaisista vastustaa yhä edelleen ihan totaalisesti natoa ja seurantaryhmän kirjaus oli se linjaus minkä takana myöskin sosialidemokraatit tässä asiassa olivat

arvoisa rouva puhemies

kaikki varmaan muistavat kun kokoomusministeri lupasi julkisuudessa että näin ei tule koskaan enää tapahtumaan että sähköt ovat poissa

kysymys on turvatakuista joiden saamiseksi pohjoismainen yhteistyö tai yhteistyö euroopan unionin puolustuksessa on vähintäänkin yhtä pitävää ja pätevää kuin jäsenyys natossa sillä mitään automaattia turvatakuiden saamisesta ei ole olemassa on sitten jäsenenä tai ei

kyllä hämmästystä täytyy herättää sielläkin kotkan alueella se kun täällä kokoomus voimakkaasti on nostamassa kiinteistöveron mahdollisuuksia ynnä muuta

no silloin päätettiin ja sitten on tehty sähkömarkkinalaki joka on erittäin perusteltu koska on ihan totta että pitää olla joku kohtuullinen aikataulu milloinka voidaan luvata tai taata että ihmisille se sähkö kulkee

en millään pystynyt ymmärtämään tätä logiikkaa että yhtäkkiä siellä kun tatasolla sitten ovatkin nämä kuntatalouden ongelmat jotenkin demareiden syytä kun rahaa tarvitsisi hankkia

tässä on ollut esimerkkejä näistä isoista yrityksistä mutta on myös paljon pieniä yrityksiä kun ihmiset tekevät esimerkiksi internetin kautta kotoa ja se ei onnistu jos ei ole moneen päivään sähköä

mutta taas kerran se ainoa hanke joka etelä kymenlaaksossa on elikkä rekkaparkin rakentaminen poistettiin pois budjetista tältä vuodelta

on erittäin hyvä että kaikesta hässäkästä päästiin ja selonteko nähdään yhä pätevänä toimena niin että koko eduskunta pääsee asiasta keskustelemaan

tämä investointipaine viime kaudella kun tätä lakia väännettiin oli selkeä ja silloinhan on erityisesti ollut huoli näitten pitkien etäisyyksien yhtiöiden osalta

ministeri vehviläisen ja vanhasen suulla on todettu että heti kun liikenne rupeaa kulkemaan parkille löytyy rahat ja näin saadaan sekä työllisyyttä siinä rakentamisessa että myöskin transitoa menemään

kuten komentaja kaskealakin on esittänyt tarvitsemme uudenlaisen järjestelmän niin että pelkästään nykyinen siviilipalvelus ja asevelvollisuusmalli eivät ole ne joiden välillä valitaan vaan olisi mahdollisuus valita millaisella muodolla halutaan maata erilaisten kriisien yhteydessä olla puolustamassa ja saada näin kaikkien meidän nuorten miesten osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettäväksi ja käyttöön

arvoisa rouva puhemies

joko kaivaa sitä kaapelia maahan tai vetää se linja esimerkiksi tienvarteen tien viereen joka on ollut tietenkin hyvä vaihtoehto monessa paikassa tai sitten tehdä niitä suurempia hakkuita niin että ensimmäiset puut jotka kaatuvat eivät kaatuile sen sähkölinjan päälle

kun kaikki puolueet kansalaiset kunnissa tunnistavat muutostarpeet palveluiden tasa arvoisen saatavuuden turvaamiseksi on hienoa että näitä selkeitä etenemisen merkkejä on taas otettu

arvoisa herra puhemies

on erittäin tärkeätä että eri osat elikkä valtionosuusuudistus kuntademokratia palvelujen järjestämisvastuiden jako sekä sosiaali ja terveydenhuollon organisoinnin mallit liikkuvat kaikki samanaikaisesti

mutta kun meillä suomessa tämä erilainen käytäntö on ollut että meillä kolmas sektori on vahvasti mukana muun muassa tuottamassa palveluja on meidän ollut kaikkien näiden eu vuosien aikana taisteltava pitääksemme tämän kolmannen sektorin maailman yhä edelleen olemassa ja yhtenä osana myöskin sitten palveluiden järjestämistä

näin kunnilla ja toisaalta myös eduskunnalla on mahdollisuus valmistelun pohjaksi saada tämä kokonaisuus ja ottaa siihen kantaa

me teimme siihen silloin jo muutoksia ja erityisesti näihin aikatauluihin eli milloin ja kuinka monta prosenttia pitää olla varmistettua verkkoa ja mitkä ovat sitten ne korvausvaatimukset jos näin ei ole

riippumatta siitä että meillä sote laki ei ole vielä voimassa mutta linjaukset ovat olemassa riippumatta niin keskustan kuin perussuomalaisten vetoomuksista uskon että kuntapäättäjät haluavat kuntalaistensa parasta ja pistävät tämän prosessin liikkeelle

kysymys myöskin tämän lain kohdalla on se onko tehty kaikki sen vuoksi että ei näitä heikennyksiä ja rajoituksia ole pakko ottaa käyttöön

kun tämä ensimmäinen viritys tästä lakiuudistuksesta tuli palautetta tuli hyvin runsaasti jopa voisin väittää että joitakin paniikinomaisia puhelinsoittoja ja sähköpostikirjeitä

arvoisa puhemies

meillähän lukee siinä linjauksessa jonka me olemme hyväksyneet että jätämme yhä edelleen auki sen mahdollisuuden joskus hakea jos näemme sen järkeväksi ja tarpeelliseksi mutta jos myös ed

kun toisaalta hallitusohjelmassa lukee että kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja niiden toimintaa tuetaan ja nähdään arvokkaana että kolmas sektori on mukana tuottamassa palveluja ja osana yhteiskuntaa on koko ajan ollut semmoinen olo että pitää olla hereillään että tulee näitä riskejä heikennyksistä ja tämä oli se ensimmäinen viesti joka tuli ainakin kentältä näiltä toimijoilta

nyt sitten eestilän aloite että lisättäisiin tätä aikaa voi olla ja varmaan on joillekin ihan tarpeellinen ja uskon että jos ja kun tässä hallitus on tuomassa sähkömarkkinalakiin muutoksia näin ymmärsin ministeri rehnin puheista mahdollisesti myöskin tämän hinnan seurannan tai tuoton määrän osalta näin hän ainakin vastasi tässä muutama viikko sitten kyselytunnilla niin sehän on hyvä mahdollisuus saada tämä lakialoite käsiteltäväksi siinä samassa

ukkola on sitä mieltä että turvatakuita ei ole saatavissa naton kautta niin hän on sosialidemokraattien kanssa samoilla linjoilla todistamassa sen että mitään syytä liittyä natoon ei siis todellakaan ole

vahva peruskunta edistää alueensa elinvoimaa yhdyskuntarakenteen eheyttä ja kykenee palveluiden tuotantoon ja vastustamaan markkinoita

muutamalla sanalla siitä vastalauseesta mistä valiokunnan puheenjohtaja tässä jo mainitsi

minulla on hyvin pienen pieni skeptinen kohta ja se on se kun mietin niitä yrityksiä jotka ovat tehneet tämän oman investointisuunnitelmansa nyt jo tällä suunnitelmalla elikkä niitä jotka ovat jo lähteneet tekemään niitä investointeja näihin vuosilukuihin nähden ottaneet sen lainan ja laittaneet omat verkkonsa kuntoon tällä aikataululla

tilastot osoittavat vahvasti että kuntarakennetta on uudistettava väestön ikääntymisestä johtuvien haasteiden vuoksi ja laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi

sosialidemokraattinen ryhmä valiokunnassa on kyllä huolissaan niin suomalaisten pankkien kuin yritystenkin tulevaisuudesta ja haluamme nähdä kyllä että elvytystä jatketaan mutta parhaiten myöskin pankit pysyvät pystyssä kun meillä elvytys toimii muuten

kuntien taloudellista kantokykyä on vahvistettava hyvissä ajoin jotta lähitulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata ja voidaan ylläpitää tämä äskenkin mainittu maailman mittakaavassa korkea sosiaali ja terveyspalveluiden laatutaso

toivon että tässä ei tule sitä asetelmaa että nyt sitten kohdellaan yrityksiä eri tavalla jos toisille tulee sitten muutaman vuoden päästä mahdollisuus kuitenkin venyttää eri tavalla sitä oman verkon korjausta

nythän on tämä lakiesitys tehty niin että se ei tule koskettamaan niitä tahoja jotka eivät harjoita sellaista taloudellista toimintaa joka olisi kilpailussa jonkun muun yritysmaailman toiminnan kanssa ja se suuri vastuu tästä taloudellisen toiminnan ja elinkeinotoiminnan määrittelystä nyt jää paikallisille te keskuksille missä on mielestäni suuri riski kun me muistamme mitenkä jo tämän hallituskauden alussa lähti silloiselta työministeriltä kirje paikallisille te keskuksille että tuetaan kolmannen sektorin sijaan enemmän yrityksiin työllistämistä ja näinhän sitten vaan kävi

elikkä kun ihmisillä ja yrityksillä on rahaa ja töitä jotka myöskin sitten pyörittävät pankkeja niin se olisi meidän mielestämme se paras keino myöskin pankkien tilanteen turvaamiseen

tämä on toivottavasti asia joka voidaan hoitaa mutta tämmöinen kysymysmerkki minulle tästä tämän lakialoitteen lukemisen jälkeen jäi

nythän tilanne on se että yksikään pankki ei ole tarvinnut tätä eikä myöskään sitten näitä valtiontakauksia jotka ovat tänään tulleet myöskin uudelleen pöydälle

kunnille on luvassa myös tukea taloudellistakin tässä kuntarakenteen yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin

vastalauseemme ja hylkäyksemme perustuu muutamiin kohtiin joista ensimmäisenä on tämä suomalaisen pankin yhä edelleen epäselvä määritelmä

valtionosuuksia on ohjattava järkevämmin niin että mikään alue ei jätä yhdistymisiä tekemättä peläten valtionosuuksien vähenemistä vaan enemmänkin niistä tulee hyötyä

missään asiantuntijakuulemisessa emme vakuuttuneet siitä etteikö suomen valtion antamilla tuilla voitaisi siirtää näitä rahoja yli rajojen näiden emopankkien hyödyksi tai toisinpäin sieltä riskisijoituksia suomeen päin

ainakin meidän alueellamme jäi kolmannen sektorin työllistämispaikkoja tukematta ja nyt satsattiin yrityksiin ja näin ei sitten taas käynyt joillakin muilla alueilla jotenka alueet joutuvat hyvinkin erilaiseen asemaan mahdollisesti tämän mukaisesti

täysin tasausjärjestelmästä ei tietenkään päästä eroon sillä meidän pitkät etäisyydet ja saaristokunnat ovat tilanteessa että täysin siitä ei voida luopua

tyytyväinen täytyy tietenkin olla että meillä on aktiivinen kuluttajansuoja jossa sitten on pystytty saamaan tämä neuvotteluratkaisu tänään että tämmöisiin kohtuuttomuuksiin ei yritysten eikä myöskään yksittäisten kansalaisten kohdalta menty vaan caruna sitten puolitti tämän korotuksensa

tässä on otettu hyvin huomioon pankkien etu ja pankkien omistajien etu mutta valitettavasti tässä ei ole huomioitu niinkään pankkien asiakkaiden etua kuinka nämä kuitenkin kaatuisivat pankkien asiakkaiden maksettaviksi tai jopa irtisanotuiksi lainoiksi tai suuremmiksi koroiksi pankkien asiakkaille tai jopa palvelumaksuina

tässä on myöskin hienosäätöä kun tiedän että muun muassa korttelikoti toiminta joka tuottaa edullista kotipalvelua vähävaraisille ihmisille muun muassa kotkan seudulla on eittämättä samantapaista toimintaa kuin yksityisen kotipalveluyrittäjän toiminta

mutta huomattavasti nykyistä tasa arvoisempaan suuntaan voidaan päästä muun muassa lisäämällä asukasperusteista mallia

sosiaali ja terveydenhuollon muutos on merkittävä

se vahvistaa kuntalaisten saamia palveluja kunnalta ja toisaalta antaa kunnalle nykyistä suuremman vastuun sekä palveluiden järjestämisestä että niiden rahoittamisesta valtuuston päätöksellä

kiitos

mutta näillä vanhuksilla jotka tätä palvelua korttelikoti toiminnan kautta käyttävät ei olisi tuskin kenelläkään mahdollisuutta ostaa niitä palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta

tähän olisi pitänyt siis kirjoittaa ehdot myös niin että pankit eivät saa irtisanoa lainojaan muuten kuin tiukennetuilla ehdoilla

tämä on suuri askel sillä edellisen hallituksen terveydenhuoltolaissa tämä järjestämisvastuu jäi vielä vaiheeseen laki jäi hieman tältä osin torsoksi

arvoisa herra puhemies

jos tämä raakuudessaan menee niin että koko tämä toiminta katsotaan elinkeinotoiminnaksi ja taloudelliseksi toiminnaksi joka kilpailee pahasti tarkoittaa se tässä kohden satojen tätä palvelua käyttävien jäämistä ilman palvelua mutta myöskin satojen vuosittain työllistettyjen jäämistä ilman työpaikkaa

näin kuntademokratia palaa myös kuntalaisten valitsemille valtuutetuille

ei selvinnyt mistä se perustellusti on tullut ja mielestämme myöskin pienemmällä summalla tähän olisi riittävä valtuutus voitu antaa

aiheena keskustelussa on tänään pääministerin ja koko hallituksen toimintakyky ja vaalirahoituksen muutostarpeet

lisäksi suuremmissa kaupungeissa täällä esitetty huoli eri kunnanosien edustavuudesta voidaan hoitaa vaikkapa kunnan sisäisellä vaalipiirimallilla

näin ollen nämä molemmat osapuolet elikkä ne avun tarvitsijat sekä ne työttömät kaatuvat niin sanotusti kunnan maksettaviksi koska näissä tapauksissa nämä työllistetyt ovat myöskin usein avun tarvitsijoita

sitten iso kysymys mistä on tässä salissa puhuttu useampaan kertaan

syy on se että nykyistä vaalirahoituslakia ei noudatettu ilmoituksia lahjoituksista ei tehty

tässä lakiesityksessä on edetty hieman pieni askel kun on kirjattu että jos korot jäävät vuoden ajalta maksamatta niin hallitukseen voidaan ottaa kaksi jäsentä

ne olisivat varmaan useissa tapauksissa aiempina vuosina työllistyneet avoimilla markkinoilla mutta kun ne ovat vuosikausia olleet pitkäaikaistyöttöminä siihen ei ole enää realistisia mahdollisuuksia vaan ainoa mahdollisuus on työllistyä tällaisten eri järjestöjen ja säätiöiden kautta jotenka on siis kahdenlainen riski näissä tapauksissa

meidän mielestämme olisi ollut perusteltua saada ne kaksi jäsentä sinne välittömästi jos lainmukaisiin toimenpiteisiin lähdetään

mitä kauemmas vaaleista on menty sitä enemmän rikkeitä ja ilmoittamatta jätettyjä summia on tullut lisää

sitten on toinen asia jossa mielestäni on pieni epäilyksen siemen ainakin itselläni tällä hetkellä vielä

lahjoittajien puolelta on nyt kuitenkin kerrottu kuinka tietoisesti organisoiden haluttiin vaikuttaa syntyvään hallituskokoonpanoon yhdessä näiden toimijoiden siis kokoomuksen ja keskustan tekijöiden kanssa

kansainvälinen valvonta on valiokunnassa ollut käsittelyssä ja siihen on tulossa muutoksia ja huoli sekä kansainvälisen valvonnan yhtenäisyydestä että finanssivalvonnan resurssien riittävyydestä täällä suomessa on kyllä viikoittainen puheenaihe valiokunnassa

kuulostaa hieman riskialttiilta

voi olla että on jossain kohdin hyvä jos työt vähenevät ja sitten on mahdollisuus sijoittaa mutta kyllä tästä tuntuu tulevan uudenlainen malli käyttää hyväksi ihmisiä ja kun tämä vuokratyökysymys on suomessa yhä edelleen jotenkin heikosti muutenkin hoidettu näitten muiden tukitoimien osalta tulisi tästä vielä suuri kysymysmerkki miten tässä sitten ei näitä samoja sudenkuoppia kuin normaalivuokratyössä tulisi

huolestuttava on lausahdus takakannessa että suomessa ei enää tarvitse vaivautua äänestämään poliitikot voi yksinkertaisesti ostaa

no toivottavasti tämä ei aivan pidä paikkaansa

toinen teos jossa vaalirahoitussotkuihin on viitattu on kirja veroparatiiseista jossa kiinnitettiin huomiota siihen että osa nyt ministereinä olevista on saanut tukea yrityksiltä jotka eivät maksa verojaan suomeen

työssäkäyntialueiden osalta ymmärrän hyvin ja on erittäin perusteltua että kunta ei ole työssäkäyntialue määritelmänä koska joskus se kunnan raja on varsin lähellä työtöntä ihmistä ja toisen kunnan puolelle meneminen on perusteltua ja yhteydet ovat joskus jopa paremmat naapurikunnan puolelle

mutta kun näihin perusteisiin miksi sitten jossain tapauksissa voi työstä kieltäytyä tai se ei ole kannattavaa on tähän määritelty kulkuvaikeudet tai se aika elikkä se kolme tuntia tai jotain muuta niin mielestäni tässä yksi kysymys on myös raha

toteamus että voimassa olevaa vaalirahoituslakia ei kunnioiteta sanktiot puuttuvat käynnisti vaatimukset tehokkaammasta vaalirahoituslainsäädännöstä

tämän valmisteluun on perustettu parlamentaarinen työryhmä jonka työhön nyt tämän päivän linjauksilla yritetään laittaa raameja

viime keväänä saimme jo lain yksityishenkilöiden vaalirahoituksesta valitettavan vajavaisena

me olisimme toivoneet jo siihen lakiin erityisesti vaalikampanjoiden kattoihin omat rajat jotta olisimme voineet kohtuullistaa käytäviä kampanjoita

kun tiedän ainakin kokemuksesta ihmisiä jotka eivät voi suunnilleen mennä edes työvoimakoulutuksiin tai muuhun siitä syystä että heillä ei ole varaa mennä sinne kun se raha ei riitä matkustaa sinne paikalle niin tässä tulisi myös huomioida kulkuvaikeuksien ja työmatkan lisäksi myöskin tämä raha jotta se riittää sitten myöskin elämiseen

nykyhallitus torppasi sen ja hävisimme sen äänestyksessä

hyvät kollegat

kun nuorten työllistymistakuu kolme kuukautta ei toteudu eikä siinä toteudu edes se kuukauden sisällä tehtävä suunnitelma niin mistä meillä yhtäkkiä tulisi niin paljon työvoimahallintoon työntekijöitä että kaikille olisi mahdollisuutta tehdä kahden viikon aikana työllistymissuunnitelma kun samanaikaisesti tiedämme että työvoimahallinnon viranomaiset kamppailevat tuottavuusohjelman kourissa ja sieltä on enemmänkin pelkona vähentyä ja toisaalta työttömien jatkuva kasvava määrä aiheuttaa lisäpaineita

minulle ei ole vielä selvinnyt ei papereista ei lehtikirjoituksista ei tämän päivän keskustelusta miksi se pitää avata puolen vuoden jälkeen

useissa kohdin on voitu toimia jo epäillä vahvasti korruptoituneiksi ja kuten tänään saimme tietää on taas yksi rikostutkinta lisää

on erittäin hyvä jos nyt saadaan uudet pelisäännöt jotka mahdollistavat rahoituksen ilmoittamisen nykyistä paremmin

tässä päivän aikana on kysytty myöskin kun puhutaan ministeriön rahoista ja vaikutuksista mitkä ovat aluetaloudelliset vaikutukset näihin paikkoihin mistä nyt tämä liikenne loppuu